kuntatalouden vakaudesta on jo puhuttu ja on myös muistettava se että panostuksia työhön ja työttömyyden vähentämiseen on myös tehtävä ja se on varmasti ihan kaikista paras myöskin lapsiperheiden tuki että vanhemmilla on työtä

hallitus näyttää hylkäävän kokonaan tämän niin monesti mainitun yleiseurooppalaisen mallin vahvasta alue ja paikallishallinnosta kovan keskittämisintonsa myötä

maakuntaliittojen oma vahva näkemys on että suomi tarvitsee vahvaa kansanvaltaista ja demokraattista aluehallintoa kuntien ja valtion väliin

kansalaisilla on oltava oikeus osallistua ja päättää oman kuntansa ja maakuntansa asioista jopa nykyistä vahvemmin ja tämähän olikin alku hankkeen yksi keskeinen tarkoitus

lähes kaikki maakunnat ovat vuosikymmenien saatossa toimivan kokoisiksi testattuja eikä niitä ole mitään syytä lähteä heti hajottamaan uusien himmeleitten tieltä

arvoisa herra puhemies

valtioneuvoston kulttuuriselonteossa on kaksi merkittävää linjaa jotka ovat toisilleen melkeinpä vastakkaiset

monet taiteen ja kulttuurin perinteisistä instituutioista elävät suurta murroskautta nyt kun kunta ja valtiontalouden haasteellinen tilanne asettaa kyseenalaiseksi kaikki perinteiset toimintatavat

me olemme historiallisesti niin suuren uudistuksen äärellä että avoimuus todella olisi toivottavaa

maakuntien rajat ristiin rastiin ylittävillä ja halkovilla uusilla uudistuksilla ei luoda mitään muuta kuin sekasortoa

mutta ei kyllä voida sanoa että jos oppositio ei ole mukana valmistelussa vain seurannassa niin silloin voidaan parlamentaarisesta valmistelutavasta puhua toisin kuin paras hankkeessa jonka hallitus tosin sitten keskeytti koska ei hyväksynyt yhteistyötä

hallituksen hankkeet vaalipiiriuudistuksesta itä suomessa kuntauudistuksesta ja sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä rikkovat kaikkia näitä aluejakoja vieläpä jokainen jotenkin eri tavalla

muun muassa taito ja taideaineiden lisääminen ja niiden roolin vahvistaminen osana peruskoulua luovan työn erityisyyden tunnistaminen sekä riskirahoituksen kehittäminen palvelemaan myös taidetta ja kulttuuria yrittäjyydessä

nyt on kuitenkin tulossa pakottava rakennelaki

eikö sillä ole mitään merkitystä

tärkeää on myös se että selonteossa luodaan kulttuurille eettiset arvot jolloin itseisarvon rinnalla kulkevat muut vaikutukset toisiaan täydentävinä ja lisäarvoa tuovina

aluehallintouudistusta on kritisoitu myös ongelmista joita sen vastuulla ei ole

ympäristölupien aivan liian pitkät hakuajat ovat suuri ongelma kuten edustaja lohi jo ryhmäpuheessamme toi esille mutta kyseessä on resurssien ei itse uudistuksen ongelma

leimallista tämänhetkiselle keskustelulle on rahan katse jolloin taiteen ja kulttuurin roolia perustellaan ja joudutaan jatkuvasti perustelemaan rahalla

arvoisa puhemies

kun kulttuurista ja kulttuurisista kansalaisoikeuksista puhutaan on tärkeää muistaa myös palveluiden alueellinen saavutettavuus ja niiden turvaaminen myös muualla kuin kasvukeskuksissa ja metropolialueella

esimerkiksi itä suomen ollessa rahoituksellisesti erityisasemassa sillä on oma rahoituskehyksensä eikä alueelta näin ollen voida hakea rahoitusta valtakunnallisesta osiosta jossa luovan alan kehittämiseen on erityisesti resursoitu

tämän kaltainen rajanveto pitää ehkäistä

kulttuuri ja luova toimiala tulisi myös rohkeasti ottaa mukaan maakuntaohjelmaan ja sitä kautta rahoituksen yhdeksi painopisteeksi

taide ja kulttuuri voivat olla tukemassa myös maaseudun ja haja asutusalueitten kehittämistä ja mikä tärkeintä taidetta ja kulttuuria voidaan tuottaa ja myöskin tuotetaan maaseudulla ja kunnissa ja sitä voi sieltä myöskin viedä muualle

ihmetystä herättää se mihin perustuvat hallituksen laskelmat siitä että kuntien toimintamenojen kasvu tulisi olemaan jotenkin ennätysalhainen nyt

arvoisa rouva puhemies

ihmetystä herättää miten toimintamenot voivat laskea niin jyrkästi kun hallitus on koko ajan lisäämässä kunnille tehtäviä ja samalla viedään valtionosuuksia pois ja kaikenlainen kehittäminenkin on ollut jo vuosikausia pysähdyksissä

lisäpaineita aiheuttaa sitten tietysti vielä syksyn työmarkkinaratkaisut ja myöskin se että noihin kuntaliitoksiin liittyy aina tämä viiden vuoden työsuhdeturva

ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon valitut kansalliset painopisteet ovat keskeisen tärkeitä kun tavoitellaan nykyistä oikeudenmukaisempaa ja ihmisarvoisempaa maailmaa

lakkokorttejakin on jo vilauteltu

niin usein juuri lasten naisten ja todella tänä päivänä myös vanhusten oikeuksia poljetaan maailman joka kolkassa myös meillä täällä suomessa

miten voisimme luoda suomeen uusia työpaikkoja

selonteossa oli myönteistä muun muassa se että edellisen ihmisoikeuspoliittisen selonteon tapaan ihmisoikeuksien toteutuminen nähdään nimenomaan turvallisuuskysymyksenä

hallitus on hakenut koko ajan suomen kilpailukyvyn parantamista jota meidän on pakko petrata että työllisyys kohentuisi ja saisimme riittävästi verovaroja hyvinvointipalvelujen kustantamiseksi

pikavipit kieltävä lakialoite on erittäin hyvä ja kannatettava aloite meidän keinovalikoimassamme ratkaista meidän yhteiskunnassamme yhä kasvavaa velkaantumisongelmaa ja nimenomaan yksittäisten yksityisten ihmisten velkaantumisongelmaa

työmarkkinapolitiikan etu onkin että asioihin ja neuvottelupöytiin voidaan palata vaikka julkisuuteen annetaan voimakkaitakin mielipiteitä

erityisesti inhimillisen turvan oikeutta on korostettava naisten ja lasten kohdalla jotka niin sodan jaloissa maailmalla kuin myös arjen keskellä täällä suomessa joutuvat liian usein hyväksikäytön tai ihmisoikeusrikkomusten uhreiksi

arvoisa puhemies

sopimalla eteneminen olisi aina paras ratkaisu

näitä päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat nimenomaan jokaisen kansalaisen arkeen vaikuttavat toimialat kuten rakentaminen asuminen liikenne maatalous ja jätehuolto

lapsipornografiaa levitetään netin välityksellä pitkin maailmaa vain napin painalluksella ja näin on aiheutettu mittaamatonta vahinkoa ja kärsimystä lapselle

pikaluotot kuitenkin perivät ihan kirjaimellisesti hetken avun korkoineen takaisin luotonottajan taloudesta

kaiken numeraalisen tiedon ja kansainvälisten tavoitteiden rinnalla onkin hyvä että ilmasto ja energiakeskustelu on jalkautunut myös konkreettiselle tasolle käsittelyssä olevan strategian myötä

niitä on sen jälkeen jouduttu muuttamaan mutta nyt ei todellakaan ole tason laskemisesta kyse mikä on arvovalinta myöskin sinänsä

hallitus kuitenkin pyysi työmarkkinajärjestöjä joilla olisi asiassa paljon laajempi keinovalikoima käytössään kasaamaan sellaisen mallin joka soveltuisi tämän hetken työmarkkinoille ja olisi vaikutuksiltaan mahdollisimman tasapuolinen

lasten hyväksikäytön estämiseen on tiukasti puututtava mutta myös rikoksen rangaistuksen asteeseen joka tänä päivänä on lievä on puututtava

niin pitääkin olla sillä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää sekä energiapolitiikan uudistamista että kulutus ja tuotantotapojen sopeuttamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi

tämä indeksistä poistaminen tai indeksin jäädyttäminen on asia johon on varmasti helpompi palata sitten parempina tulevina aikoina ja todellakin toivon että näin voitaisiin joskus myöskin tehdä

yhteiskuntasopimusneuvottelun kaatuminen osoitti etteivät työmarkkinaosapuolet halunneet priorisoida tasapuolista ratkaisua ihan kaikista tärkeimmäksi

arvoisa puhemies

myöskin tuo räikeä ja aika hyökkäävä mainonta se ei juurikaan kerro mitään lainan todellisesta korosta saati niistä seurauksista siitä mihin luoton ottaminen voi henkilökohtaisessa elämässä johtaa

julkinen keskustelu on syytä laajentaa taas muiden potentiaalisten vaihtoehtojen pariin

pidän tuota pakkolaki nimitystä harhaanjohtavana ja ymmärrän kuitenkin että vaikuttaminen on juuri noin vahvasti pelkkää mielikuvien levittämistä ja viestintää

harmillista onkin että pikavippejä ottavatkin juuri ne joiden viimeiseksi pitäisi niitä ottaa ja joiden esimerkiksi niitten korkean koron takia viimeiseksi olisi varaa niitä ottaa

selvitysten mukaan hiilidioksidipäästöt alenevat kun turpeen tuotanto kohdistetaan ojitetuille soille

arvoisa herra puhemies

hallituksen tiedonannolta kuntauudistuksesta odotettiin paljonkin konkreettisia linjauksia mutta se liikkui aika yleisellä tasolla

pakkolaeista puhuminen osoittaa itse asiassa sen että sopimusyhteiskunnan nimiin vannovat ovat itse kadottaneet otteen sopimisesta

turvetta onkin pidettävä hyvänä vaihtoehtona liikenteen biopolttoaineiden raaka aineeksi

arvoisa puhemies

henkilökohtaisen velkaantumisen taustalla on erilaisia syitä kuten riittämätön perusturva elämänhallinnan ongelmat ja yhteiskuntamme kulutuskäyttäytyminen

lapsiköyhyyden lisääntyessä on vaarana jättää toteuttamatta taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lisäksi myös sivistykselliset oikeudet kuten koulutuksen tasa arvo

maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö elintarviketurvallisuutta käsittelevästä selonteosta on monin osin ansiokas ja hyvin kattavakin

asiantuntijoiden laskelmien mukaan jo parin prosentin käytöllä soiden pinta alasta turvetuotannon tarpeisiin voitaisiin turvata biodieselin tuotanto jopa vuosikymmeniksi

se missä lapsi asuu tai mikä on lapsen sosioekonominen asema ei saa asettaa lasta epätasa arvoiseen asemaan oikeudessa koulutukseen

ylilyöntejä tapahtuu molemmin puolin vuorollaan ek ja akt ovat viime aikoina osoittaneet

seurauksena on entistä pahempi tilanne

velka ei kuitenkaan ole vain rahaa

tilanne suomen elintarviketuotannossa tällä hetkellä on se ettemme pärjää ilman ulkomaista tuotantoa eikä koskaan maahamme ole tuotu niin paljon ruokaa ulkoa kuin nyt sinänsä siis valitettava tilanne

poliittisen päättäjän näkökulmasta tilanne on aika ahdistava koska hallitus on yrittänyt tuoda neuvotteluihin työttömien äänen joiden edustajaa ei ole missään perinteisissä pöydissä

kunnissa oltiin ja yhä ollaan tyrmistyneitä siitä että niissä vuosien ajan tehtyä yhteistoimintaa ei arvosteta eikä kuntalaisten saatikka asiantuntijoiden mielipiteitä kuunnella

jotta lasten oikeudet huomioidaan myös päätöksenteossa ja niiden seurauksissa on lapsiin kohdistuvia vaikutuksia seurattava ja arvioitava säännönmukaisesti

kun sanotaan ettemme ole valmiita antamaan saavutetuista eduista periksi ei sitä sanota pääministerille tai hallitukselle

euroopan tasolla lapsivaikutusten arviointiin on ainakin tavoitteiden tasolla herätty mutta miten on meidän kansallisen lainsäädäntömme tasolla tai kunnallisessa päätöksenteossa ulottuuko päätöksenteon ennakointi ja arviointi lapsiin meillä myös lähellä olevilla päätöksenteon areenoilla

tiedonannossaan hallitus kehuu että selvä enemmistö kunnista kannattaa jonkinlaista uudistusta

koko yhteiskunnassa heikompiosaisten perusturvaa olisi parannettava ja vähävaraisille tarjottava mahdollisuutta edullisempaan luottoon kuin kiskurikorkoa vetävät yksityiset yritykset tarjoavat

suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi sillä on myös täysin realistiset mahdollisuudet vastata teollisuuden käyttövoimatarpeisiin ainakin lyhyemmällä aikavälillä

arvoisa puhemies

ilo sopimus hyväksyy vaikean taloustilanteen syyksi poiketa rajoitetusti yleissopimuksesta joka koskee kollektiivista neuvotteluoikeutta

olen yllättynyt tästä tyytyväisyyden hyrinästä mikä täällä laajalti kuuluu

mahdollisuudet ydinvoiman lisärakentamiseen eivät vähennä kiinnostusta uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen ja käyttöön

sivuuttaa ei voi myöskään kulutuskulttuuriamme

vaikka tuolla uudistuksella on hyvät tarkoitusperät ja jotkut tietyt kriteerit jopa puoltavat sitä että ollaan oikealla tiellä niin kyllähän yleisnäkymä on se että pienimpiä kuritetaan ja ihmisten mahdollisuudet saada tasavertaisesti tässä maassa peruspalveluja vaarantuvat aivan selkeästi

arvoisa puhemies

tasa arvossa meillä on muutamia ikuisuuskysymyksiä joita ei kymmeniin vuosiin ole saatu vietyä eteenpäin puheen tasolta

joka tapauksessa arvoisa puhemies pikavippien täyskielto edesauttaa liian helppojen ja petollisten ratkaisujen poistamista suomalaisten talousongelmia ratkomasta joten edustaja katajan lakiesitys on todella kannatettava

valiokunta tuo mietinnössään hyvin esille sen huolestuttavan seikan että suomalaista ruuantuotantoa valvotaan paljon enemmän kuin tuontiruokaa

tänä päivänä naisten aseman epätasa arvoisuus korostuu nimenomaan työn ja perhe elämän yhteensovittamisen kysymyksenä naisten ja miesten palkkaeroissa sekä vanhemmuudesta aiheutuvien kustannuksien epätasaisena jakona

seurantaa on kuitenkin harjoitettava sen osalta että nimenomaan kuluttajien näkökulmasta esimerkiksi energiapoliittisesti järkevät lämmitysjärjestelmät ovat perustamisvaiheessakin helppoja ja jopa houkuttelevia vaihtoehtoja

sitä ei voi kieltää etteikö suurin osa keskuskaupungeista hyödy juuri tästä tilanteesta ja tästä uudistuksesta jos se tällä tavalla toteutuu